onko sitä vai ei

edellisessä hallituksessa risikon johdolla jumpattuun malliin joka sitten kirjoitettiin myöskin hallitusohjelmaan ei vielä ole tullut uusia linjauksia

valiokunta toteaa edelleen että kuntatalouden vakauden turvaaminen edellyttää kuntien ja kuntayhtymien erittäin tiukkaa menokuria jotta toimintamenojen kasvu pysyy tulokehityksen asettamissa rajoissa

mutta täytyy sanoa että itsekin malttamattomana odotan että tulisi tämän hallitusohjelmakirjauksen lisäksi uusia linjauksia jotta luiden ympärille tulisi vähän lihaakin

valiokunta korostaa aivan erityisesti kunta ja palvelurakenneuudistuksen merkitystä ja sitä että koko uudistuksen onnistuminen riippuu aivan keskeisesti siitä millä tavalla sosiaali ja terveydenhuollon palvelurakennetta kyetään uudistamaan

on todella tärkeää että nyt peruspalveluministeri ottaa tämän toiseen kertaan hallituksessa hyväksytyn mallin pohjaksi ja sitten ryhdytään tositöihin ja näinhän on tarkoitus tehdäkin kuten tuossa peruspalveluministeri totesi

tietysti vähän harmillista oli että työryhmä on jo työstänyt ja sieltä tuli kolme mallia joista vain yksi oli hallitusohjelman mukainen mutta nyt työ jatkuu ja kiihtyvällä vauhdilla

valiokunta pitää tärkeänä että kunta ja palvelurakenneuudistus etenee suunnitellussa ripeässä tahdissa eli toisin sanoen pidämme hyvänä että kuntaministeri on pitänyt ripeää tahtia yllä

täällä on keskustan puolelta todettu että sosiaali ja terveydenhuollon uudistus ei ole vain rakenteiden uudistamista ja näin todellakin on

ennen kaikkea täytyy uudistaa toimintatapoja ja työnjakoa jotta painopiste saadaan oikeasti perusterveydenhuoltoon sekä terveyden edistämiseen

kokoomukselle kaikkein tärkeintä on se että terveysasemat saadaan toimimaan yhden luukun periaatteella ja sillä tavalla että keskiössä on ihminen

ehdotan kun nyt mietitään niitä uudistuksia että hallitus ottaisi pohdintaan myöskin ruotsissa sosiaali ja terveydenhuollon peruspalveluiden järjestämisessä olevan mallin

kun nyt lakia lähdetään toimeenpanemaan on erittäin tärkeää että valtakunnallisin yhteneväisin kriteerein arvioisimme miten lakia oikeasti toimeenpannaan kunnissa ja minkälaisia kustannusvaikutuksia on

toivon todellakin että näissä kriteereissä olisi vahvasti mukana terveyden edistäminen kuntouttava työote liikunta ja oikea aikainen kuntoutus koska olimme kokoomuksen eduskuntaryhmässä hieman pettyneitä että näitä ei pykälätasolla tässä muuten hyvässä laissa ollut

kaikki saavat saman korvauksen palveluiden tuottamisesta

etenkin sosiaali ja terveydenhuollon tietojärjestelmien kehittämiseen liittyy merkittävää potentiaalia sillä hankkeet ovat toistaiseksi edenneet todella hitaasti ja järjestelmien yhteentoimivuudessa ja palveluiden tuottamisen käytännön toimintaan hyötyä on tullut hyvin hyvin vähän koska järjestelmät ovat vanhanaikaisia ja pirstaleisia ja todellakin suuria puutteita tällä hetkellä tietojärjestelmissä on

voiko ministeri luvata että nämä olisivat laitettuina kunnolla seurantakriteereihin koska se miten tätä lakia seurataan vaikuttaa hyvin paljon siihen miten tämä kunnissa oikeasti toimeenpannaan

siksi valiokunta korostaa uutta julkisen hallinnon tietohallinnon ohjausta säätelevää lakia joka velvoittaa valtiovarainministeriön huolehtimaan julkisen hallinnon tietojärjestelmien kokonaisarkkitehtuurista ja yhteentoimivuudesta

on pakko kysyä hallitukselta ja kuntaministeriltä joka täällä on ahkerasti istunut miksi kuntakylki edellä ei mennä myöskin metropolialueella vai mennäänkö siinä

alleviivaamme myös sitä että laki todellakin velvoittaa kunkin ministeriön ohjaamaan toimialansa tietohallinnon ja tietohallintohankkeiden kehittämistä

pitäisi selvittää mitä tiiviimpi yhteiselo merkitsisi eikä sännättäisi heti selvittämään hallintoa eikä rynnättäisi himmelihommiin

mielestäni vasta sitten kun kuntarakenne on selvillä voidaan selvittää tarvitaanko ja millaisia välitasoja ohjausta tai koordinaatiota

onkin välttämätöntä valiokunta kirjoittaa mietinnössään että valtion johdolla määritellään ensin ne kansallisen tason ratkaisut joiden pohjalle kuntien ratkaisut rakentuvat

sanon vielä sen että vaikka koko pääkaupunkiseutu ei yhtenä naisena ja miehenä ollut valmiina kuntajakoselvityksiin niin kyllä mielestäni kaikilla metropolialueen ihmisillä on oikeus tietää miten kuntien yhdistyminen ja tiiviimpi yhteiselo vaikuttaisi heidän elämäänsä

tämä on edellytys sille että kykenemme turvaamaan tulevaisuudessa tasavertaiset laadukkaat palvelut koko maassa

vaikka täällä espoolaisia ei ole niin espoolaisille erityisesti haluan sanoa että selvittäminen ei satu

kiitän ministeriä erittäin hyvästä yhteistyöstä ja koko jaostoa ja valiokuntaa ja valiokuntaneuvosta siitä työstä mitä syksyn aikana budjetin osalta on yhdessä tehty

täytyy rohkaista mieli ja lähteä tekemään näitä selvityksiä ja katsoa mitä vaikutuksia yhteisestä yhteiselosta tai yhteen liittymisestä olisi ja vasta sitten tehdä päätökset

se ei ole vain tärkeätä pääkaupunkiseudun asukkaille vaan sillä on merkitystä koko suomelle koska pääkaupunkiseutu on koko suomen talouden ja kasvun ja kehityksen veturi ja luovuuden lähde

arvoisa puhemies

valtiovarainvaliokunta erityisesti paneutui viime eduskuntakaudella nuorisotakuuseen ja me yksimielisesti mietinnössä totesimme että nuorisotakuu ei toiminut

ja tuon mietinnön perusteella hallitusneuvotteluissa katsoimme miten nuorisotakuuta pitää kehittää ja sovimme että nuorisotakuuta kehitetään yhteiskuntatakuun suuntaan ja se on yksi hallituksen kärkihanke

toivon todella että oppositio ja erityisesti sosialidemokraatit tarkkaan katsovat mitä tuon kärkihankkeen tiimoilta tapahtuu

nyt hallitus haluaa luoda mallin jossa todellakin on aikuinen joka saattaen vaihtaa ja huolehtii nuoresta joka tarvitsee apua ja tukea

te vastustatte sitä mitä hallitus tekee ja gustafsson jatkaa sitä viisasta työtä mikä viime vaalikaudella aloitettiin että myöskin siirretään aloituspaikkoja sinne missä on nuoria missä on enemmän lapsia ja on opiskelutarvetta

täällä edustaja puumala te kyselitte mitä sari sairaanhoitaja miettii

ei työn verotusta alenneta vaan pidetään huoli siitä että siitä kovasta arvokkaasta työstä mitä sari sairaanhoitaja tekee jää käteen myöskin sen verran että hän voi perheensä ja itsensä elättää

ja uskon myös että terveydenhuoltohenkilöstö odottaa kunta ja palvelurakenneuudistusta niin että saadaan terveydenhuolto sellaiseen kuntoon että ihmiset saavat sen hoidon minkä he ansaitsevat

teille tuntuvat olevan nämä kuntarajat tärkeämpiä kuin se minkälaiset palvelut ihmiset saavat

monissa ratkaisuissa joita tässä on punnittu aikuisen oikeus tehdä asioita tai lapsen terveys halusimme valita sosiaali ja terveysvaliokunnassa sen että olemme lapsen terveyden puolella

ja näin mielestäni pitää tehdäkin

kautta linjan tässä lakiesityksessä toteutuu tupakkatuotteiden yhdenvertainen kohtelu eli tupakkaa on se sitten sähkötupakka tai perinteinen savuke kohdellaan yhdenvertaisesti ja monet ratkaisut ovat perusteltuja sillä että halutaan suojata lapsia

koska nikotiini on lapselle hengenvaarallista niin houkuttelevat hajut ja maut halutaan todellakin kieltää sähkötupakoissa samoin kuin perinteisissä savukkeissakin

mutta todellakin totean sen että kun laissa sähkötupakka rinnastetaan jatkossa tavalliseen tupakkaan niin se ei todellakaan tarkoita sitä että sähkötupakka kielletään

eli yhdenvertainen kohtelu tupakkatuotteille ja lasten terveyden suojelu

ja ihan lopuksi totean arvoisa puhemies että kyllä kokoomuksen eduskuntaryhmällä on valmius jatkaa tupakkalain uudistamista sillä tavalla että pysymme siinä kyydissä missä euroopassa ja maailmassa mennään

ja siinä nämä plain packaget eli nämä tupakka askit joissa ei ole näitä brändejä tämäntyyppiset lakiesitykset ovat tervetulleita

tämä ei ollut aivan helppo päätös mutta kansanterveysnäkökulma voitti ja se on lapsen etu

suomi elää vaikeita aikoja ja tulevaisuuden kannalta on kaikkein tärkeintä että tänään ja huomenna suomalaisilla on työtä

toivon että vastaava ministeri kertoo miten tässä aiotaan edetä ja onhan niin että se työkyvyttömyyseläkkeen yhteensovittaminen työtuloille se uudistus tehdään että työ olisi aina kannattavaa

tässä tuli taas hyvin esille edellisissä puheenvuoroissa että sdp leikkaa kaksin käsin kahdet sakset käsissä

sen totean vain että tämä rytmitys ammatillisen koulutuksen osalta on haastava ja siinä kyllä täytyy tehdä ministerin ja ministeriön koulutuskentän kaikkensa

eli työlinjalla täytyy mennä eteenpäin

haluan myöskin kiinnittää ministerin huomiota tässä siihen että korkeakoulupolitiikka on pitkäjänteistä ja todella vetoan siihen että helsingin yliopiston apteekkikompensaatiossa kehyksen sisällä löydetään keinot siihen ettei näin kurjisteta helsingin yliopistoa

toivon myöskin että varhaiskasvatuksen osasta tehdään kattava selvitys varhaiskasvatuksen kentästä miten oikeus varhaiskasvatukseen toteutuu ja se vaka lain kakkososa eli varhaiskasvatuslain uudistus viedään loppuun asti ja aidosti lisätään lastentarhanopettajia koska se tasa arvoinen koulutus toteutuu laadukkaasta pedagogisesta varhaiskasvatuksesta

suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan ydin on se että terveydenhuolto toimii ja kataisen hallituksen keskeisimpiä uudistuksia on uudistaa terveydenhuollon järjestäminen

sisältölakihan saatiin viime hallituskaudella mutta tästä järjestämisasiasta ei saatu sopua koska silloin sen kamppasi keskusta

tiedämme että tämänhetkisellä kuntajärjestelmällä palvelurakenteella eriarvoisuus vaan kasvaa ja te sen kuin jarrutatte tätä uudistusta

olen erittäin huolissani siitä että peruspalveluministeri ei vieläkään ole vastannut niihin lukuisiin kysymyksiin milloin me saamme aikataulun ja sisältöä siihen millä tavalla sosiaali ja terveydenhuollon uudistus lähtee eteenpäin

arvoisa puhemies

tällä hetkellä suomi on kestämättömän velkaantumisen tiellä

on hyvä että hallitus on tehnyt päätöksen rakennepaketista mutta ääneen on sanottava se että rakennepaketti on vielä toteuttamista vaille valmis eli juju on siinä miten se toteutetaan ja vahvasti kyllä kannustan hallitusta tekemään toimia etupainotteisesti

arvoisa puhemies

minkä takia te keskustassa hoette koko ajan että pelkällä kuntauudistuksella palveluita ei pelasteta kun kukaan hallituspuolueista yksikään ministeri ei ole kertaakaan sanonut että aiomme mennä pelkillä kuntarajojen uudistuksilla

nimenomaan minä puheenvuorossani totesin myös koko valiokunta mietinnössään jonka olemme yhteistyössä tehneet samoin ministeri tuolta että kuntauudistus menee rinta rinnan palvelurakenneuudistuksen kanssa ja sekään ei riitä se on vasta alkua

tulevaisuudessa vähemmällä on kyettävä tekemään enemmän ja paremmin

remontti siksi että meillä on jatkossakin työtä ja yrittäjyyttä jotta meillä on varaa kouluttaa lapsemme hoitaa apua tarvitsevat ja turvata kaikille ihmisarvoinen vanhuus

mielestäni budjetin hyviä toimia ovat yhteisöveron kevennys kasvuun kannustava osinkoverouudistus kasvurahastot palkkaverotuksen kevennys ja kotitalousvähennyksen korotus

kannustan kuitenkin hallitusta ja myöskin eduskuntaa taistelemaan entistä vahvemmin suomalaisten työpaikkojen yritysten toimintaedellytysten puolesta

jarruttamisen sijaan on meidän vauhditettava myönteisen muutoksen pyöriä

hyvinvointimme on riippuvainen yritystemme menestyksestä

jotta me pärjäämme arvoisa puhemies on suomalaisten tehtävä lisää työtä ja yritettävä enemmän

käydystä keskustelusta voi todeta sen että opposition osalta voi ikään kuin sanoa olevan kotiläksyjen käsillä

metropolialue on maan kasvuveturi ja täällä kuntien on löydettävä tehokkaammat rakenteet ja yhteistyötavat

mielestäni erittäin hyviä ovat budjetin muutokset sosiaaliturvaan ne muutokset joilla edistetään osa aikaisen ja pienipalkkaisen työn sekä pitkäaikaistyöttömien työn tekemistä ja sen työn kannattavuutta

vieläkin jäi täysin epäselväksi se millä sopeuttamistoimilla keskusta ja perussuomalaiset haastavat hallituksen linjan ja toivottavasti se jatkossa kuullaan

meidän on etsittävä yhteisiä ratkaisuja palveluiden järjestämiseen segregaation torjumiseen kohtuuhintaiseen asumiseen globaalitaloudessa menestymiseen ja ilmastonmuutokseen

mielestäni hallituksen on syytä jatkaa sosiaaliturvan uudistamista tehtävä uudistuksia että ihan jokaisen lisätyöpanos kannattaa

mutta tämän käsittelyssä olevan selonteon tavoite on todellakin saada kuriin yli varojen eläminen ja kestävyysvaje ja samalla tavoitella työllisyyden ja kasvun edellytyksiä

ilman valtiovallan viisasta ja vahvaa otetta tämä ei onnistu